elinkustannukset nousevat lähes jokaisella elämänalueella

on väärin rangaista oman auton käytöstä veronkiristyksillä kun huomioidaan pitkät välimatkat ja se että elämää on myös kehä kolmosen ulkopuolella eikä syrjäseuduilla useinkaan ole kattavaa joukkoliikennettä vaan oman auton käyttäminen on välttämätön päivittäisiin työmatkoihin sekä liikkumiseen vapaa ajalla

arvoisa puhemies

hallitus ilmeisesti toivoo lisäävänsä tasa arvoa äidin ja isän työuran kehityksessä

lasten tasa arvoa tai hyvinvointia tämä muutos ei tule lisäämään sillä todennäköisesti yhä useampi lapsi tulee siirtymään kotihoidosta päivähoidon piiriin

miljardin tavoitteeseen on vielä pitkä matka ja tällä välin hallitus on sysäämässä kunnille lisää velvoitteita ilman riittäviä määrärahoja

arvoisa puhemies

pöhöttyneiden lupa ja valitusprosessien trimmaaminen energiapolitiikkamme rakenteellinen uudistus sekä sosiaaliturvamme rohkeampi uudistaminen yksinkertaisempaan ja kannustavampaan suuntaan

edellä luettelemani kolme esimerkkiä ovat perussuomalaisten ryhmäpuheesta josta toivottavasti hallitus ottaa kopin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin

arvoisa herra puhemies

oikeudenmukaista on että lääkekorvauksia kohdennetaan paljon lääkkeitä käyttäville mutta suurta huolta herättää alkuomavastuu ja sen vaikutukset pienituloisiin

muistan ajan entisessä työpaikassani kun siellä ikäihmiset joutuivat miettimään onko heillä varaa hankkia tarpeelliset lääkkeensä vai käytetäänkö ne niukat varat esimerkiksi ruokaan

aivan liian moni vanhus joutuu ihan oikeasti jo tässä tilanteessa miettimään onko heillä varaa hankkia niitä tarvitsemiaan lääkkeitä vai käyttääkö ne rahat ruokaan

he ovat niitä vanhuksia jotka ovat nimenomaan kiikun kaakun siinä toimeentulotuen asiakkuuden rajamailla mutta he eivät ole oikeutettuja toimeentulotukeen

arvoisa herra puhemies

oikeastaan siihen haluaisin sitten huomauttaa niin kuin on tässä valiokunnan mietinnössäkin että uudistuksen toimeenpano edellyttääkin että neuvoloille uudesta tehtävästä aiheutuva lisätyö ja sen vaatima työaika otetaan asianmukaisesti huomioon neuvoloiden henkilöstömitoituksessa

edustaja niikko ja edustaja eerola nostivat todella tärkeän asian esille eli tämä lapsen vieraannuttamisen mikä on mielestäni sellainen asia mistä täytyy käydä keskustelua ja mihin täytyisi löytyä jonkunnäköisiä ratkaisuja koska erotilanteessa lapsella täytyy olla oikeus niin isään kuin äitiin

mutta haluan tässä tilanteessa myös huomauttaa että on olemassa myös se kolikon toinen puoli että erotilanteessa esimerkiksi isä tai äiti se kumpi on se etävanhempi taas ei kanna sitä vastuuta tästä lapsesta

myös siitä täytyy pystyä

myös keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan as

eduskunta ryhtyy valiokunnan ehdotuksen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen

ensimmäisen käsittely esitellään päivystyksen puhumaan

arvoisa herra puhemies

vanhuspalvelulakia ollaan muuttamassa niin että pitkäaikaista laitoshoitoa saisi jatkossa ainoastaan lääketieteellisin perustein tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvin perustein

tämän muutoksen myötä yhä huonokuntoisemmat ja iäkkäämmät vanhukset tulevat olemaan avopalveluiden piirissä kuten kotihoidossa tai omaishoidon parissa

avopalveluita ja erilaisia vanhuksille suunnattuja asumismuotoja tuleekin kehittää sekä suunnata riittävästi resursseja jotta ihan aidosti kyetään vastaamaan ikäihmisten hoidon ja hoivan tarpeeseen

omaishoidon rooli tulee tulevaisuudessa vahvistumaan entisestään ja tämän vuoksi perussuomalaiset vaativat että uusi omaishoitajalainsäädäntö valmistellaan pikaisesti

kaiken kaikkiaan vanhustenhoito niin avohoito kuin laitoshoitokin vaatii nyt ja tulevaisuudessa lisää resursseja ikääntyvän väestön lisääntyessä

perussuomalaiset painottavat että lain toimeenpanossa huolehditaan siitä että ympärivuorokautiseen hoitoon pääsevät jatkossakin kaikki sitä tarvitsevat iäkkäät henkilöt

pidemmittä puheitta totean tässä vaiheessa jo että tulemme asian toisessa käsittelyssä esittämään vastalauseemme